arvoisa puhemies

katson kuitenkin että tämän maan asiat ovat siksi moninaisia että ainakin itse toivoisin päättäjäksi elämänkokemusta omaavan henkilön en keskellä puberteetin kuohuntavaihetta elävää nuorta

esillä olevassa lakiehdotuksessa on kyllä hieman populistinenkin sävy kun sen tarkoituksena on saada nuoret nykyistä paremmin seurakunnan toimintaan mukaan

en kuitenkaan maallisissa vaaleissa usko äänestysiän laskun parantavan yhteiskunnallista aktiivisuutta enkä pidä siitä että aikuisuuden odotusarvoa murennetaan vähitellen tekemällä jo lapsista glittereissä käveleviä yksinkin kotona niin hienosti pärjääviä pieniä aikuisia ja nuoret jätetään oman onnensa nojaan kasvamaan ilman aikuisen mallia

tähän vaiheeseen kirkon toiminta tuo lisäturvaverkkoja joihin kuitenkaan kaikki nuoret eivät varmaan tämänkään lakiehdotuksen myötä tartu

aikuisuuteen kuuluu oikeuksia mutta myös velvollisuuksia ja aikuisuuden yksi tärkeä ja kunniakas odotusarvo on äänestys ja vaalikelpoisuus enkä toivo sitä yleistettävän valtiollisiin vaaleihin käsiteltävän kaltaisilla lakimuutoksilla populismin ja poliittisten voimasuhdetarkoitusperien takia ja murennettavan näin aikuisuuden rajan pohjaa

miten saamen kieli pohjois suomessa liittyy tähän lakiin vai liittyykö se mitenkään ja onko saamen kielen asemaa edes käsitelty tässä lakimuutosvalmistelussa

seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen järjestäminen on varmasti hyvä lakimuutos ajatellen sitä että tutkimukseen pääsy mahdollisesti tätä kautta myös nopeutuu

mutta hieman epäselväksi jatkossa jää se miten esimerkiksi tutkimusta tekevä yksikkö voi jaotella erikseen seksuaalirikoksiin kohdistuvat toimenpidekustannukset esimerkiksi työnohjauksessa taikka koulutuksessa

lisäksi täytyisi miettiä tämä valtakunnallinen koulutustarve joka olisi nimenomaan yhteinen eri ammattiryhmillä jotka tähän lasten hyväksikäytön tutkimiseen osallistuvat ja se että tutkimukseen pääsy todella jatkossa tapahtuu viivytyksettä että tähän myöskin eräänlaista hoitotakuuta voitaisiin toteuttaa

edustaja pertti virtanen e

arvoisa puhemies

kiitos siitä

yhden toiminnan perusperiaatteen asiakaslähtöisyyden nojalla rakennetaan samalla myös palveluverkkoa ja sähköisiä palveluita

monipuolisesti toteutetut eri viranomaisten ja kuntien yhteispalvelukeskukset jossain päin suomea vastaavat myös ilmansuojelutarpeeseen mahdollistaessaan virastoasioinnin lähes yhden luukun periaatteella

asiakaslähtöisyyden jatkokehityksen aktiivisuutta kuvaa myös johtaja pesolan perustamat asiakastyöryhmät joiden panos kelan palvelukonseptin kehittämisessä jatkossa tulee olemaan oleellinen

jo alkuvaiheen kuntoutus ja vammaispäätökset laahaavat myöskin suhteettoman hitaasti

syynä on yleisimmin kuitenkin asiantuntijalääkäreiden puute ja erilaisten asiakasta koskevien lausuntojen puuttuminen tai viivästyminen

ainakin vammaispalveluissa onkin siirrytty perustelemaan päätöksiä entistä enemmän asiakkaan omalla tilalla ei viittaamalla pelkkiin pykäliin

toivottavasti tällä tavalla saadaan myöskin asiakas ymmärtämään miksi juuri hänen kohdallaan päätös on ollut ilmoitetun kaltainen

arvoisa puhemies

tämä on erittäin hyvä laki ajatellen myöskin näitä nuoria jotka eivät jostain syystä kerta kaikkiaan selviä siitä asepalveluksesta normaalisti

arvoisa puhemies

uutta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaa somlaa tuleekin patistaa tehostamaan toimintaansa paitsi kouluttamalla käsittelijöitä myös tehostamalla johtajuutta ja työprosesseja

mutta toivoisin että siinä vaiheessa kun yleensäkin tätä armeijamme miehistön määrää ja rakennetta tulevaisuudessa tarkastellaan mietittäisiin myöskin jonkinlainen rinnakkainen peruskoulutuspolku niille ihmisille jotka lievän vamman taikka heikomman sukupuolen takia eivät peruskoulutusjaksosta normaalisysteemillä selviä koska kuitenkin asejärjestelmät ja yhä erikoistuvammat osaamisvaatimukset esimerkiksi tietotekniikan tai valvontatehtävien osalla ovat varmasti sovellettavissa puolustusvoimien työtehtäviin ja tuntuu aika pahalta että tällä hetkellä motivoituneet nuoret joilla on joku lievä este fyysiselle peruskoulutusjaksolle jäävät kokonaan pois armeijasta vaikka haluaisivat sinne

kansalaisten oikeusturvan ja somlan toiminnan kehittämisen takia lienee asiallista siirtää koko työprosessien hallinta ja kehitys täysin ulkopuoliseen järjestelyyn

varsinkin toimeentuloa ja työ ja toimintakykyä varmistavissa päätöksissä on myös ratkaisujen yhtenäisyys erittäin tärkeä ja tähän haasteeseen kela onkin vastaamassa keskittämällä eri osaamisalueiden päätösosaamista tiettyihin toimistoihin

kuntoutuspäätösten tekijänä tulevaisuudessa soisin jonain päivänä näkeväni myös kuntoutusammattilaisia ja maahanmuuttajapalveluissa lisää kielitaitoisia maahanmuuttajia kuten esimerkiksi lappeenrannassa on jo tällä hetkellä

tässä pevin perusteluissa puhutaan siitä että asevelvollinen voisi olla vaaraksi omalle tai muiden turvallisuudelle

olisin halunnut lisättävän siihen vielä tai omalle terveydelleen

tämä lakiehdotus parantaa huomattavasti nimenomaan asiakkaiden asemaa suomessa silloin kun puhutaan tästä palvelujen järjestämisestä ja nimenomaan koordinaatiosta terveys ja sosiaalitoimen puolella

olen ihan samaa mieltä kuin ed

pulliainen että varmaan näissä rekistereissä ja yleensäkin tiedonsiirrossa ja potilastietojen ja asiakastietojen käsittelyssä pitää aktivoitua alusta saakka jotta saamme tästä kaiken sen hyödyn mikä on tarkoituskin

mutta todellisuudessa tämähän ohjaa huomattavasti pidemmälle tätä yhteistoimintaa myöskin paras hankkeen jälkeen kuin tällä hetkellä lainsäädäntö tekee ja veronmaksajien näkökulmasta vaikuttavuus ja kustannustehokkuus sekä sitten juuri nimenomaan kuluttajien ja asiakkaiden tarpeet tulevat tässä hyvin tarkasteltavaksi

itse odotan tältä aika paljon nimenomaan tämän sosiaali ja terveyskokonaisuuden kytkeytymisestä muuhun yhteiskunnan lainsäädäntöön ja sosiaali ja terveystoimintojen yhteistyöhön

arvoisa puhemies

tällä muutoksellahan kansaneläkelaitokselle annetaan mahdollisuus saada kaikki ne tiedot joita tulkkauspalvelun tarvitsijoista on ympäri maata

onkin erittäin tärkeää perustaa tietorekisteri joka jatkossa on sujuvasti päivitettävissä ja jonka tietoja voidaan myös käyttää hyväksi silloin kun asiakkaan tulkkaustarve muuttuu tai kun tulkkauspalvelun toimivuutta kelan kustantamana arvioidaan

pidän kaiken kaikkiaan hyvänä tämän tulkkauspalvelun siirtämistä kelaan koska samalla luodaan tulkkipalveluja antavien ihmisten rekisteri yhdenvertaistetaan tulkkaustarvepäätökset ja voidaan myöskin seurata tätä toimintaa muun muassa kelan oman asiakasraadin puitteissa

ja keskustelu on päätynyt o yltä yksityiskohtaisen käsi on eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön ja proosan ollakin jos mikä

olen erittäin iloinen että hallitus on tämänkin lain avulla tukemassa varhaispuberteetti ikäisiä lapsia ja estämässä nuorten varsinkin poikien syrjäytymistä

laki mahdollistaa itse asiassa myös yhden oppimistavan joka soveltuu nimenomaan niille joiden edellytys oppia pulpetissa istuen on syystä tai toisesta vaikeutunut

startti on osoittautunut jo kokeiluvaiheessa hyväksi tavaksi pitää kiinni niistä varsinkin pojista jotka huonojen todistusten takia jäävät tyhjän päälle ja jopa taloudellisesti yksin

tiedän perheitä joissa peruskoulun päättäneet nuoret on pistetty yksin asumaan pois kodin ruokavahvuudesta ajattelematta yhtään sitä että nuorilla ei ole jatko opintopaikkaa eikä työtä

tehty ehdotus perustuu olemassa oleviin hallinnon rakenteisiin ja ehdotettu järjestelmä on hyvä palanen myöskin asiakaslähtöiseen hoitokäytännön kehittämiseen hoitoonpääsyn parantamiseen ja elinikäisen hoidon ja seurannan järjestämiseen tähtäävässä terveydenhuollon kokonaisuudistuksessa

varsinkin niissä taudeissa jotka jo tällä hetkellä huonontavat ihmisten elämänlaatua esimerkiksi sen vuoksi ettei ihminen pääse ajoissa lääkärin vastaanotolle tai ei pääse edes puhelimitse läpi tämä uudistus auttaa yleensä siihen arkipäivään sen oman sairauden hoidossa

ehkä tämä jättää aikaa enemmän myöskin terveydenhuollon henkilöstölle tehdä ennalta ehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa

ravintoterapeutit fysioterapeutit optikot ja hammashygieenikot ovat historiallisesti professionaalisesti itsenäinen ryhmä

sairauden ja terveydenhuollon perusrakenteita onkin jatkossa kehitettävä niin että terveydenhuollon henkilöstön ammattien työnkuvia ja toimintatapoja muokataan ja toteutetaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla niin että sekä terveyden edistäminen että optimaalinen tutkimukseen ja hoitoonpääsy paranevat nykyisestä joka puolella maata tietenkin hyvät hoitokäytännöt ja lääkkeiden kehitys huomioiden

tämä tarkoittaa myös mahdollisuuksia allekirjoittaa esimerkiksi potilaiden hoitosuunnitelman mukaisia laboratorio ja kuvantamismenetelmiä

fysioterapeuttien lääkehoitokäytäntöjä on jo olemassa eri maissa ja jo tänä päivänä esimerkiksi tuki ja liikuntaelinten sairauksiin erikoistuneen fysioterapeutin työskentelyssä on aivan normaalia ohjeistaa asiakasta käsikauppalääkkeiden hankinnassa ja annostuksessa esimerkiksi tulehduskipulääkkeiden kohdalla

myöskin lääkekehityksen myötä fysioterapian ja lääkkeiden yhteissynergia potilaan hoidossa tulee korostumaan sitä mukaa kun tutkimus etenee

terveydenhuollon ja terveyden edistämisen kehittymisen myötä onkin koko ajan uudistettava ja päivitettävä myöskin terveydenhuollon ammattilaisten koulutusta jatkossa varmaan jopa niin että tarvittavat farmakologian opinnot ovat jo osa peruskoulutusta

uskon että moniammatillisesti toteutettava lääkeopin koulutus nyt tämän lainsäädännön kohdalla parantaa myös moniammatillista potilaan hoitoa

toivon että tämä

enää

arkku vaiheista tämän lain alkuvaiheista todella tullaan tekemään kunnollinen selvitys sen toteutumista ja hyviä ja huonoja tuloksia arvioidaan avoimin mielin ja mietitään mihinpäin tätä lakia jatkossa kehitetään

toivon todella että ravintoterapeutit ja myös fysioterapeutit osaltaan pääsevät mukaan tähän työnkuvien kehittämisjärjestelmään

lisäksi vaalikauden aikana on myöskin ilmeisesti tapana että ammattiyhdistysliike paitsi antaa mahdollisuuden halvempiin asuntoihin lisäksi maksaa ravintola ja kahvilalaskuja ja kaiken maailman muita kuluja

itse toivoisin että nekin näkyisivät näissä vaalikauden aikaisissa tuissa

zyskowicz sanoi on täysin törkeää käyttää valtion varoja ammattiyhdistysliikkeiden kautta nimenomaan yhdensuuntaisen puoluetoiminnan tukemiseen ja edustajien tukemiseen

lisäksi tämä ohjaa kuntia vihdoinkin hinnoittelemaan oman toimintansa palvelut mitä tähän asti ei ole tapahtunut ja pakottaa myöskin kunnat tähtäämään siihen että laatu toiminnassa pysyy siinä kunnossa että yksityinen sektori ei kävele yli

arvoisa puhemies

merentutkimuslaitoksen järjestelyt ja erilaisten ympäristödirektiivien ja kuntien tupakkalakien valvonta tarvitsevat uutta työvoimaa

nyt kuitenkin tällä hetkellä meillä on krooninen pula terveystarkastajista

sitten kiinnittäisin huomiota siihen että täällä on koko ajan puhuttu siitä että julkinen sektori ja sen palvelut olisivat jotenkin huonompia köyhien ihmisten palveluja ja yksityispuoli olisi muka parempaa

ympäristötarkastajan koulutusta taas on seitsemässä ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa

ainakin viimeisen viiden vuoden aikana ympäristöalan työttömyys on kuitenkin ollut korkea ja valmistuvia opiskelijoita on neuvottu muun muassa jatkamaan opintoja tai vaihtamaan kokonaan alaa eli nuorisoa koulutetaan ihan tietoisesti työttömäksi

minä en ymmärrä tätä koska ensinnäkin parempituloiset mahdollisesti valitsevat muualta palvelujen tuottamisen ja kunnille tulee paremmin tilaa terveyden edistämiseen ja perusterveydenhuoltoon pääsemiseen kun palvelujen tuottamiskirjo kasvaa

onko mitään mahdollisuutta tai aikomusta puuttua ympäristöteknologian opetuksen sisältöihin niin että voitaisiin kouluttaa näitä terveystarkastajia ja ympäristöosaajia yhteisellä opintosuunnitelmalla ja saada täten ympäristötutkimuksen ja valvonnan moniammatillisuus ja tieteellisyys myöskin paranemaan

herra puhemies

se helpottaisi huomattavasti myöskin yksinhuoltajien elämää

lisäksi toimeentulotuen saajien tilanne taas tulisi nykyistä paremmin kunnissa huomioida ennalta ehkäisevän toimeentulotuen tarpeen arvioinnin yhteydessä

sitten haluaisin sanoa että yksinhuoltajalla voi olla kolme lastakin voin sanoa sen ihan omasta kokemuksesta ja jopa viisi

toinen asia ydinkysymys on se paljonko työssä käyvälle yksinhuoltajalle tai keskiluokkaiselle perheelle keskipalkkaiselle perheelle suomessa jää verotuksen jälkeen käteen rahaa

herra puhemies

sen takia pelkästään tätä ammattikohtaista yhden alan eläköitymisikää

minä lähinnä tässä mietin hälytyskeskuksia ja väestönsuojelutehtäviä joihin kyllä heillä myöskin tällainen peruspohja riittää

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ensinnäkin tällä rahasummalla on ed

kysyisinkin peruspalveluministeriltä

se on jo iso asia sekin

mikä on pandemiatilanne suomessa tällä hetkellä eli miten kyseiseen influenssaan ja sen leviämiseen varaudutaan ja koska rokotukset päästään käynnistämään ja mitkä ovat prioriteettiryhmät

toivoisin että samalla keskusteltaisiin myös siitä mistä viime viikonloppuna uutisoitiin eli suomalaisen lapsen koulukypsyyden saavuttamisesta yhä myöhemmin

ovatko nykylapsen elintavat ja varhaisvuosien vuorovaikutustilanteet todella sellaisia että ne ovat hidastaneet aivojen kehitystä

samaan aikaan puhutaan aikaisemmasta työelämään siirtymisestä

koulutoiminnan pitäisi muutenkin lähteä enemmän lapsen tarpeesta oppia ja oppimistavoitteista ei opettajien työajan käytön suunnitelmista niin kuin monesti tällä hetkellä on

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

lisäksi tämä koko ansaintaraja on sikäli myöskin hankala että se on kuukausittainen

se hankaloittaa työnantajan mahdollisuutta järjestellä työtä niin että ansaintarajan kuukausikatto ei ylity ja samalla se vaikuttaa kyllä yrittäjän tahtoon ja mahdollisuuteen myöskin työllistää

jatkossa kannattaisi varmasti harkita sitä onko mahdollista muuttaa kuukausiraja vuosiansioksi jolloin työn järjestely työpaikoilla olisi helpompaa ja tästä kyseisestä ongelmasta muun muassa kehitysvammaisten kohdalla päästäisiin eroon

sosiaali ja terveysvaliokunta katsoo myöskin että työssäkäynti on hyvä keino tukea vajaakuntoisten kuntoutumista

kuntoutumismahdollisuuksien parantaminen ja toimintakyvyn korjaaminen ja ylläpitäminen luovat todellakin mahdollisuuksia käyttää jäljellä olevaa työkykyä ja jopa parantaa sitä ja lisätä sitä kautta myöskin työelämän pituutta

mutta tässä yhteydessä on tehtävä selvä rajaus sille kuka maksaa tämän työkykyä ylläpitävän tai parantavan lääkinnällisen kuntoutuksen

onko se työterveyshuolto onko se työterveyshuollon myöskin maksamana vai erikseen vaikeavammaisten kuntoutuksen perusteella kelan myöntämä tai kelan muuten vaan myöntämä

tällä hetkellä kun kela on muutenkin tiukentanut kuntoutuksen myöntämisperusteitaan siinä pitäisi pitää huolta siitä että kansaneläkelaitos mikäli se on tähänkin asti tukenut ihmistä todella lähtee siitä että ylläpitävää kuntoutusta tuetaan eikä pelkästään sitä että pitäisi osoittaa jotain selviä paranemiskriteerejä tai paranemismittareita

se mistä minä en itse fysioterapeuttina myöskään pidä on tämä eläkkeen lepäämään jättäminen ja sen tiukka rajaus siinä että aina pitää olla välillä kolme kuukautta eläkkeellä ennen kuin voi sitä mahdollista työtä jatkaa koska työkykytestaus voidaan kyllä aivan hyvin jos niin halutaan tehdä myöskin työssäoloaikana jolloin tämä ihminen voisi automaattisesti jatkaa työn tekemistä

mikäli pysyvä sairaus tai vamma on syynä vajaakuntoisuuteen niin työkyky yleensä iän mukana ja vamma myöskin iän mukana muuttaa muotoaan eikä välttämättä hyvään suuntaan

vajaakuntoisten ja vammaisten oikeus ja mahdollisuus työntekoon liittyy myös yhdenvertaisuus ja vammaispoliittisten ohjelmien linjauksiin sekä kansainvälisesti että kansallisesti

osallisuus työllisyys ja yhdenvertaisuus edellyttävät positiivisen erityiskohtelun periaatetta jotta vammaisten syrjäytyminen yhteiskunnassa saataisiin myöskin vähenemään

arvoisa puhemies

mielestäni tässä ehdotuksessa tämä periaate ei oikeastaan toteudu koska verrattuna normaalisti työkyvyttömyyseläkkeellä olevaan ihmiseen monilla vammaisilla ei ole koskaan ollut mahdollisuutta työelämään eikä niin ollen työeläkkeeseenkään

haluaisinkin kysyä

onko nyt aivan mahdotonta palata takaisin edes osittain aikaan jolloin meillä olisi mahdollisuus saada kiinteäluokkaiset lukiot niin että meillä olisi nuorilla siinä vaiheessa kun he vertaistukea ja ystäviä tarvitsevat kiinteä turvallinen ystävyysverkko tukenaan ja mahdollisesti jopa ystäviä muuttamaan pois lukioiästä jatko opintoihin niin ettei tarvitsisi muuttaa vielä jatko opiskelemaan vieraaseen kaupunkiin entistä yksinäisempänä

nyt esitetty lakiehdotus on kuitenkin nimenomaan hyvä alku mutta en itse asiassa ymmärrä miksi jollain lailla yritetään säädellä ihmisten työstä saamaa ansiotuloa yleensäkään

niin kauan tehdään työtä ja niin hyvällä palkalla kuin voimat riittävät ja sen jälkeen voidaan palata eläkkeelle mikäli näyttää siltä että voimat eivät enää riitä

kuitenkin tämä laki kaiken kaikkiaan on budjettineutraali ja tuottaa itse asiassa yhteiskunnalle vain verotuottoja ja pienentyneitä sairaanhoitokuluja

siksi kannatan sitä että tätä lakia todella seurataan tiukasti ja tehdään siihen tarvittavat työhön kannustavat lisäykset seuranta ajan jälkeen

arvoisa puhemies

tämä on ollut hyvä keskustelu sen vuoksi että on todellakin aika nostaa esiin kaikki ne rahat jotka vaalityössä eteen tulevat

tämä koskee myös sitä talkootyötä mitä muun muassa ammattiyhdistysten henkilöstö kuukausipalkkalaisena tekee näissä vasemmistopuolueiden vaalitilaisuuksissa

olisin ottanut esiin yhden asian mikä vielä ei tullut tässä eli ylen mahdollisuuden välittää ja tehdä opetusohjelmia ja kotoutumiseen liittyviä opastusohjelmia esimerkiksi räätälöityinä alue tvn kautta kirjoitus ja lukutaidottomille maahanmuuttajanaisille ja pikkulapsille sekä ehkä ottaa nykyistä aktiivisemmin käyttöön kieliopetusohjelmat ala ja yläasteella tukemaan suomessa harvinaisten tai erityishyödyllisten kielten kouluopetusta sekä ammatillisen koulutuksen ammattikohtaisen sanaston opiskelua

olin tosi iloinen siitä että ministeri brax otti selvän kannan hisseihin nimenomaan tasa arvokysymyksenä ei pelkkänä esteettömyyskysymyksenä

tällä hetkellähän pelkästään hissien kustannukset ovat saattaneet estää hissien rakentamisen vanhoihin taloihin ja niissä olevat mummot ja muut vanhukset ovat jääneet asuntojensa vangeiksi

siinä ei todellakaan ole kysymys pelkästään esteettömyydestä vaan myöskin ihmisen omasta oikeudesta päästä omaan kotiinsa

kysyisinkin ministeriltä miten te näette näiden kuntien museoviranhaltijoiden tehtävän siinä tapauksessa kun heidän pitää valita onko kyseessä

erään liikkumis oikeus ja jää omaan omaan kotiinsa teettäisi siinä perusoikeudellinen liikkumisoikeus oikeus asua vapaasti siellä missä haluaa vai ovatko museaaliset syyt riittävä peruste estää ihmisiä pääsemästä kotiinsa

toinen asia on se että en löytänyt tästä sinänsä monipuolisesta laista minkäänlaista kantaa hissiä korvaaviin teknisiin ratkaisuihin ja mahdollisuuksiin käyttää hissiavustuksia muun muassa porrasnostimiin tai tällaisiin porrashisseihin silloin kun tarvitaan kapeisiin porraskäytäviin hissirakennelmia

toinen koskee hissien ja hissikorien turvallisuutta

tiedän että suomessa aika harvoin tapahtuu onnettomuuksia jotka aiheutuvat siitä että hissikorin ja tämän rakenteen väliin jää jotakin tai hissi putoaa asentajien päälle kun he ovat tekemässä korjaustöitä tai vastaavaa mutta olisin kysynyt minkä vuoksi tästä ei ole mitään mainintaa tässä lakiehdotuksessa

olisin kysynyt lisäksi myöskin onko ollut keskustelua siitä että myöskin lähinnä kerrostaloihin velvoitettaisiin rakentamaan yhteisiä ulkoiluterasseja

tiedän että ne nostavat kustannuksia mutta toisaalta jos meillä on varaa rakentaa vaikka kahdeksan erilaista tuuletusparveketta sen sijaan että rakentaisimme yhden ison kattoterassin joka kelpaisi sekä vuodevaatteiden että ihmisten tuulettamiseen niin kun kaupunkiväestö ja väestö suomessa kuitenkin ikääntyy luulisin että näille terasseille olisi käyttöä

jääskö uusia ii seitsemän itä neljä arvoisa puhemies

eduskunta hyväksyi koivistosta tiedotuksen asialle tarkoitukseni oli äänestää puhemiehen ehdotuksen mukaan

kuisma puuttuivat erittäin tärkeään asiaan eli kelan päätöksien perusteluissa tulisi todellakin olla selkeä yksilöllinen statukseen perustuva selitys

ja kuten kaikki tiedämme niin useista huomioista ja hoputuksista huolimatta somla ei ole saanut omia rivejään kuntoon

kelan roolista lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisessä syntyy yksi suuri osa valituksista

herää kysymys mikä mättää jos kelan negatiivisen kuntoutuspäätöksen saadessaan asiakas valittaa kuntoutuspäätöksestä

kelan palvelutuottajiltaan vaatima osaamisen taso palautekäytäntö vaikuttavuudesta ja tehdyn työn vaadittu laatu sekä sisältö saavat aikaan tyytyväisiä asiakkaita

miksi terveydenhuollon toiminta ei tähän riitä

kuntoutuspsykoterapian siirtyminen nyt kelan lakisääteiseksi toiminnaksi vahvistaa kuntoutuksen moniammatillisuutta ja mahdollistaa entistä paremman kuntoutustilastoinnin

kuntoutustoimien tilastointi ontuu sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa samoin todellinen kustannustietoisuus kuntoutuksen hinnasta

kuntoutuksen saantivalitukset vähenisivät huomattavasti jos asiakkaan kokema terapian laatuero perusterveydenhuollossa ja kelan palvelujärjestelmässä ei olisi nykyisen kokoinen

ter veydenhuollon osaaminen ja hoitojen kehittyminen tukemaan potilaan mahdollisimman normaalia kodissa asumista on johtanut siihen että metsiin rakennetut internaattilaitokset ovat lopettaneet toimintansa

akaan penttilä tietää erinomaisesti että yliopistollisissa keskussairaaloissa ja niiden lastenklinikoissa on osaamista myös vaativaan kirurgiaan ja että koulutusta on saatavissa

kuismalle voin toimittaa heinolan talouslaskelmat monen tappiovuoden ajalta koska olin mukana muun muassa niissä neuvotteluissa missä kyseisen sairaalan toimintaa yritettiin pelastaa yhdistämällä reumasäätiön sairaala invalidisäätiöön